ajatus siitä että naton jäsen suomi olisi jollain tavalla sotilaallisesti yhdysvaltain käskyläinen on järjetön

se on täysin absurdi ajatus että vaikka suomi olisi naton jäsen niin me ottaisimme käskymme jostakin muualta kuin mikä on suomen kansallinen etu

on jotenkin omien näkökantojen järjetöntä aliarvioimista että tuo uusi asiaintila liittoutumisen suhteen muuttaisi suomen perusargumentaatiota

on suomen etu että eun ja naton keskinäissuhde olisi mahdollisimman vahva ja että nrfn joukot ja eun taistelujoukot voisivat toimia mahdollisimman pitkälle oman strategiansa mukaisesti jossa kriisinhallinnassa ylipäätäänkin suomi kohtaa monella tapaa tämän kokonaisproblematiikan

tässä valossa myös on hyvin tärkeää että esdp eli euroopan yhteinen puolustus voisi olla mahdollisimman vahvasti sen tyyppinen asia jossa suomi on aktiivisesti mukana

minulla on se käsitys niin kuin varmasti useimmilla muillakin että koulutus on suomen kruununjalokivistä ehdottomasti keskiössä

se että meillä on sosiaalisesta asemasta ja maantieteellisestä taustasta ja varallisuustasosta riippumatta koko suomen nuorella polvella mahdollisuus saada tasavertaiset koulutuslähtökohdat elämäänsä on ääritärkeä asia ja siitä ei voi tinkiä

yhtä tärkeää on luonnollisesti se että ne jotka ovat lahjakkaita omalla elämänalueellaan voivat saada siihen liittyvää koulutustukea koulutuksen aikana

itse tunnen näistä eri lailla suuntautuneista vaihtoehdoista parhaiten urheiluun liittyvät mallit erityisesti urheiluakatemiatyyppiset ratkaisut jotka menevät läpi koulutusjärjestelmän liikunnallisesti lahjakkaimpien nuorten kanssa mutta aivan sama asia muilla elämänaloilla

siksi haluan kuulla ministereiltä että eihän tätä mahdollisuutta olla sulkemassa pois suomalaisesta koulutusjärjestelmästä

puhemies

ensin lause pari ajatusta eusta ja sen turvatakuista koska huomasin että keskustelussa viitattiin tähän puoleen

lissabonin sopimuksessa on solidaarisuuslauseke ja monienkin tulkintojen mukaan se on jopa oikeudellisesti sitova tältäkin osin mutta sen nojalla ei voi tulkita suomella olevan turvatakuita koska eiväthän eun nato jäsenmaat tule hyväksymään sitä missään olosuhteissa että näiden lausekkeiden varassa eussa olisi vapaamatkustaja jonkalainen suomi ei nato jäsenmaana näin ollen noissa olosuhteissa olisi

laukkanen viittasi äskeisessä puheenvuorossaan siihen että tätä selontekomenettelyä tulee kehittää

yhdyn siihen ajatukseen kovastikin koska tässä selonteossa on tiettyä hataruutta epäjohdonmukaisuuttakin kukaties ja ennen muuta siinä on epätasaista tekstiä hieman sen mukaan mistä suunnasta sitä valmistelua on tehty

tämä on toinen argumentti mutta toinen ja itse asiassa vielä vaativampi argumentti on se että olen jossakin mitassa valmis julkiseen kritiikin käymiseen suomen ulkopolitiikan päätöksentekojärjestelmästä jolla hallituksen ulkopoliittista päätöksentekoa nyt toteutetaan yhdessä tasavallan presidentin kanssa

tänä päivänä tilanne on sen tyyppinen jossa utvan ulko ja turvallisuusvaliokunnan päätettäväksi tulee asioita eri ministeriöiden valmistelemina jolloin utva ottaa niihin poliittista kantaa ja jolloin tasavallan presidentti ottaa niihin poliittista kantaa

on hyvin vaikea nähdä että siinä vaiheessa päätöksenteolle luotaisiin barrikadeja ja se estyisi

tilanne on tältä osin sellainen että hieman erityyppisesti eri ministeriöt etukäteen valmistelevat asioita muiden katsottavaksi ja muiden valmistelua varten myöskin tasavallan presidentin kannan valmistelua ajatellen

oma ajatukseni on ollut se että laajan turvallisuuskäsityksen olosuhteissa olisi välttämätöntä että kaikki olennaiset valmistelutahot olisivat valmistelemassa asioita saman pöydän ääressä jolloin niiden suhteellisuusharkinta tulisi paremmin huomioon otetuksi ja ikään kuin niitä mitattaisiin samalla mittatikulla samalla filosofialla samalla lähestymiskulmalla ja samalla poliittisella lähestymistavalla muutoinkin ja niin että se kattaisi kaikki ministeriöt mutta myös tasavallan presidentin kanslian huomioon ottaen

tuntuu hieman kiusalliselta että presidentti esimerkiksi joutuu eräiden asioiden valmistelun yhteydessä ottamaan kantaa asioihin tilanteessa jossa on hyvin vaikea enää panna peruutusvaihdetta päälle

näin ollen kaikki tahot ulkoministeriö puolustusministeriö sisäisestä turvallisuudesta ja laajasta turvallisuuskäsityksestä vastaavat osat muista ministeriöistä plus tpk ottavat kantaa vasta viimeisessä vaiheessa ja silloin ollaan kyllä tai ei tilanteessa

mielestäni hallituksen vastuuta ulkopolitiikassa ajatellen olisi siunaukseksi se jos pääministerin alaisuudessa valtioneuvoston kansliassa olisi pysyvämmän luonteinen sihteeristö valmistelemassa paitsi selonteon kaltaisia laaja alaisia vaativia asiakirjakokonaisuuksia myöskin kulloisessakin utvassa valiokuntakäsittelyyn nousevia kysymyksiä

se antaisi koko ulkopoliittiselle johdollemme sellaisen palveluksen jonka tuo ulkopoliittinen johto ilman muuta ansaitsee ja silloin päätökset voitaisiin tehdä ikään kuin strategisemmin ja kauaskantoisemmin

sen vuoksi oma käsitykseni on se että keskustelua kannattaisi nyt viedä siihen suuntaan että pääministerijohtoisesti olisi tällainen valmisteluelin joka olisi pysyvä ja joka kattaisi kaikki hallinnonalat ja joka näin muodoin kykenisi laajan turvallisuuskäsityksen mukaiseen valmistelutyöhön joka muutoin jää kyllä vain yhden ministeriön kulloiseksikin ehdotukseksi omalta hallinnonalaltaan

tämä olisi tietysti aika isokin muutos ulkopoliittisessa päätöksentekojärjestelmässä mutta koen sen hyvin tärkeäksi ja itse asiassa oman kokemukseni huomioon ottaen jopa välttämättömäksi

tästä alueellisesta vaikuttavuudesta

sitä ei voi pääkaupungista määrätä

se on luonnollisesti pakko hoitaa sen ammattikorkeakoulun omalla toiminta alueella omalla reviirillä koska on mahdotonta nähdä millä tavoin helsingistä kyettäisiin tässä asiassa joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti reagoimaan

on luonnollisen selvää että tässä toisessa vaiheessa on yths järjestely saatettava tasaisesti kattamaan myöskin ammattikorkeakouluopiskelijat enkä ymmärrä sitä ikään kuin perään huutamista etteikö tätä tulisi

sen sijaan herra puhemies hiukan kyseenalaistaisin sitä onko eu alueen ulkopuolelta tulevalla opiskelijalla loputtomasti oikeus ilmaiseen opiskeluun suomessa

tässä selontekomenettelyssä on erittäin tärkeä ja arvokas ominaisuus sisällä ja se on pitkä perusteellinen ja kunnollinen valmistelu joka koskee yli hallitusoppositio rajan olevia poliittisia näkökantoja

sitä sietää pohtia sillä se saattaa esimerkiksi epätasa arvoiseen asemaan sen ulkomaisen eu alueen ulkopuolelta tulevan opiskelijan ja eu alueelta olevan opiskelijan

mutta herra puhemies on syytä muistaa ettei selonteosta silloin kun alkaa tulipalo löydy sitä sammutusreseptiä

se suomalainen opiskelija joka on korkeakoulussa opiskelemassa joutuu vähintäänkin välillisesti kustantamaan sen eu alueen ulkopuolelta olevan opiskelijan muodostuvia kuluja enkä oikein ymmärrä että tänne tultaisiin pelkästään opiskelemaan ja sen jälkeen siirryttäisiin välittömästi suomalaisen yhteiskunnan ulottumattomiin ja suomalaisen yhteiskunnan piikkiin tämä opiskelu muodostuisi loppujenkin lopuksi ilmaiseksi

ei oppikirjoista tai selonteoista löydy ulkopoliittiselle johdolle sellaista osviittaa johon narikkaan voisi takkinsa ripustaa

ei vaan se on tehtävä ajassa ja sen poliittisen järjen mukaan joka on mutta siitä huolimatta tarvitaan tällaisia syväanalyysejä ja sellaisia foorumeja ja mietelmiä jotka sitovat suomen poliittista tahtoa mahdollisimman voimaperäisesti yhteiselle perustalle

kuusi eri ministeriötä koordinoi tällä hetkellä suomalaista yksinoikeuspelijärjestelmäkenttää

samalla tiedämme että ulkomainen uhka nettipelaamisen merkeissä lyö vahvaa kiilaansa suomalaiseen rahapelikenttään ja edunsaajien mahdollisiin tuleviin tuloihin

sen vuoksi on tärkeää että valtioneuvosto ennen muuta talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimin on ryhtynyt asiassa arvioimaan niitä välttämättömiä toimia jotka tämän tilanteen selkiyttämiseksi on suomessa tarpeen toteuttaa

varmasti tämän hallituksen aikana ei saada asiaa vietyä loppuun mutta on erittäin olennaista että myös hallitus sitoutuu eräiden selvien tavoitteiden toteuttamiseen tässä joista eräs ja toivon että ministeri selkeästi sen määrittelisi myös on se että edunsaajien keskinäisiin suhteisiin ei puututa

toinen yhtä selvä periaate on se että näitten peliyhtiöitten tuottoa ei käytetä yleiskatteellisuuden lisäämiseen vaan siihen että ne menevät siihen mitä lainsäädäntö ja eu tuomioistuimen päätökset edellyttävät

ei kai suomalainenkaan opiskelija sinne korkeakouluun tule hän kulkee arvoisa edustaja täysin saman seulan kautta kuin se ulkomainen

mutta kun aloituspaikkoja ollaan ajamassa alas niin tämä ulkomainen saattaa seulontaprosessissa viedä teidän naapurintytöltä tai pojalta sen opiskelupaikan ja tehdä sen ilmaiseksi vastikkeettomasti

minä en oikein ymmärrä sitä minkä takia tässä asiassa pitää ottaa sellainen periaatteellinen kanta joka tuntuu hyvin oudolta järjestelyltä koko eurooppalaisessa skaalassa yhdysvaltalaisessa aasialaisessa katsannossa

aika mielenkiintoinen tieto sinänsä

mitä tulee yleiseen asevelvollisuuteen eduskunta on laidasta laitaan kutakuinkin yksimielisesti sen takana mutta on aihetta myös sanoa se asian toinen puoli

puhemies

ystäväni edustajatoveri tennilä kyllä niitä änkyröitä on joka puolella poliittista kenttää

kokoomus on pyrkinyt siihen että turvallisuuspoliittista keskustelua avataan eri suunnista

se juuri jos jokin osoittaa sitä että kokoomuslaisten riveissä on luovaan ulkopoliittiseen keskusteluun ainesta eikä kannata lähteä siitä että yksikään puolue millään nato jäsenyyden ajamisella tekisi politiikkaa

se että kokoomus on siinä aktiivinen ja haluaa sitä keskustelua käydä on kyllä tarkoitettu palvelemaan suomen ulkopoliittisen

väittäisin että jos sdp on sinä päivänä hallituksessa sen ääni kellossa ei ole ihan siitä kaikupohjasta lähtevää kuin tämänpäiväisessä oppositiopoliittisessa debatissa on esille tullut

ön vastauspuheenvuoro edusta kiurusta edustajat kokousedustajat jos yle puhe tolkuttoman syviksi

arvoisa herra puhemies

tarkoitukseni oli puhua erityisesti perussuomalaisille mutta ikäväkseni joudun toteamaan että he eivät

kiurun kysymykseen miksi

mutta onhan nyt kai jokainen aikaansa seuraava kansanedustaja saattanut nähdä että tarkasteluajanjaksona joka on yksi vaalikausi on natossa tapahtunut huomattavaa muutosta ja tapahtuu kaiken aikaa

ei se ole mikään paikalleen luotu käsite

ajassa tapahtuu muutoksia ja sen takia suomen pitää katsoa myöskin eteenpäin eikä tyytyä katsomaan vain valokuvanomaisesti sitä mikä tänä päivänä on asiaintila

puhemies

olen pahoillani että tulen keskusteluun tässä vaiheessa virkamatkaltani unkarista josta ehkä ei tähän asiaan ole kauheasti oppia saatavaksi

mutta haluan yhden asian ministeri risikolle esittää kysymyksenä koska se on minulle aidosti vilpittömästi auki oleva kysymys tämän hänen äskeisen erinomaisen puheenvuoronsakin kuultuani ja se on se että jos toimitaan sote alueessa niin että erikoisterveydenhuoltovastuu jää peruskunnille ja valtio on niitä valmis tukemaan niin eikö se rakenteellisesti saata johtaa siihen tilanteeseen johon osittain viittasitte puheenvuorossanne että aluesairaalat esimerkiksi omalla alueellani turunmaa raisio loimaa salo uusikaupunki ja niin edelleen

ovatkin yhtäkkiä taas takaisin kartalla hyvin vahvoina toimijoina mikä merkitsee sitä myöskin taloudellisesti että silloin todellisesta vaativasta erikoissairaanhoidosta vastaava toimintopiste tässä tapauksessa turun yliopistollinen keskussairaala saakin sellaisen taloudellisen lähtökohdan joka on nykyistä heikompi näihin aluesairaaloihin verrattuna

jotenkin täydellisesti maallikkona tähän kysymykseen kantaa ottaen kysyn tätä vilpittömästi koska en ole oikein sitä unkarin virkamatkaltani kyennyt itselleni selvittämään miten tämä asia asettuu ministerin mielestä

juuri

tältä osin haluan arvoisa puhemies todeta että kyllä minä olen paitsi ollut keskustelussa niin myöskin seurannut mutta en ole kyllä kodinturvajoukoista teidän kuullut puhuvan

arvoisa puhemies

kun miettii tätä suomen puolustuskyvyn ydintä niin tämänkaltaiset uudistukset joilla puolustusvoimia ikään kuin trimmataan parempaan iskukuntoon eivät voi tietysti saada sitä parempaa iskukykyä aikaiseksi vain supistuksilla

on pakko tehdä paitsi uudistuksia myös investointeja eri asioihin

tämä ei voi jatkua niin että puolustusvoimien osalta tehdään määrärahavähennyksiä kerta toisensa jälkeen ikään kuin koiran hännän leikkauksina ja sitten vain suu puhuu siitä että iskukyky on vahvempi

jotta tämä iskukyky olisi vahvempi erityisesti tilanteessa jossa suomi on kansainvälisten velvoitteiden valossa sitoutunut poistamaan esimerkiksi jalkaväkimiinat oikein tahi väärin niin täytyy löytää kompensoivia toimenpiteitä joilla iskukyvystä pidetään huoli suomen uskottavasta puolustuksesta puolustuskynnyksestä siitä että tänne ei kannata tulla

se tulee edellyttämään mielestäni senkaltaisia järjestelyjä joissa toivon että hallitus mahdollisimman nopeasti voisi sitoutua esimerkiksi jassm ohjusjärjestelmän hankkimiseen suomeen

se loisi erittäin vahvan tunnuksen siitä millä tavoin suomen puolustuskyvystä pidetään kiinni ja tämänpäiväiset puheet asettuisivat koko lailla toiseen valoon mikäli suomi tekisi mahdollisimman nopeasti päätöksen ilmasta maahan ammuttavista ohjuksista

jokaisesta eduskuntaryhmästä on edustus tässä kontaktiryhmässä ja siellä on ollut käytettävissä avoin tieto sen kontaktiryhmän sisällä luottamuksellisesti asioista joihin tämä puolustusvoimauudistus nojautuu

kyllä se on parlamentaarisen järjestelmän mukaista että hallitus tekee pohjaesityksen ja eduskunta sitä arvioi hylkää hyväksyy tahi muuttaa sitä ja näin tullaan tämän selonteon yhteydessä näissä puolustusvoimauudistuksissa tekemään eri muodoissa

kansanedustajia ei ole pidetty pimennossa vaan tämä prosessi on siltä osin ollut avoin lukuun ottamatta sitä ettei tietenkään ole haluttu synnyttää keskustelua siitä mitkä paikkakunnat tulevat kyseeseen mutta on kerrottu ne perustelut tavoitteet ja periaatteet joiden mukaan uudistus tehdään ja meillä on ollut täysi samanmielisyys

mutta näissä kolmessa asiassa on oltu erimielisiä kaikessa muissa puolustusvoimien uudistukseen liittyvissä asioissa on sekä hallituspuolueiden että oppositiopuolueiden välillä täysin yksimielinen kanta ja näkemys

arvoisa herra puhemies

oikeastaan minä vetoaisin oppositioon tässä tapauksessa nyt erityisesti perussuomalaisiin että näkisitte sen kansainvälisen yhteistoiminnankin merkityksen mikä tällä yhteistoiminnalla on aikaansaatavissa meidän kansallisen puolustuksemme väkevöittämiseen

sitä on liikkeellä herra puhemies

ne eivät ole toisiaan poissulkevia asioita ja vetoan siihen että tämän kansainväliseen kriisinhallintaan liittyvän yhteistoiminnan sotilaallinen merkitys meidän omien voimiemme kehittämiseksi myöskin myönnettäisiin vahvasti

sen lisäksi vielä vetoan siihen näkökantaan että kun puolustusvoimat nyt tulee säästäneeksi erittäin rankalla tavalla sinänsä niin tämä ei tulisi merkitsemään sitä että puolustusvoimat joutuisi uusien supistusten kohteeksi tämän kuun lopussa tai siis maaliskuun lopussa pidettävässä kehysriihessä jossa yhteydessä tullaan säästötoimenpiteitä tietysti erittäin roimalla kädellä toteuttamaan

arvoisa herra puhemies

ei sinne kukaan mene pakene piiloudu eikä mahdukaan sillä tosiasiassa tämän sisällön valmistelu on tehty niin hyvän puolustuspoliittisen asiantuntemuksen varassa kuin tästä maasta löytyy plus kansainvälisen vuorovaikutuksen kautta on kehittynyt meille ja se tehtävä on annettu puolustusvoimille itselleen jonka komentajan johdolla on se siellä myöskin asianmukaisesti tehty

yhtä vähän kuin puolustusvoimain komentajalla on vastuuta maan taloudesta yhtä vähän tietysti me voisimme lähteä siitä että me ottaisimme vastuullemme sen mikä se uudistuksen sisällöllinen puoli ja toteutus on

olisiko edustaja jalonen todellakin ollut järkevää että poliitikot olisivat tehneet sen sisältöratkaisun oltaisiin toimittu päinvastoin kuin nyt toimittiin

pariin asiaan lyhyesti

ensinnä huoli siitä että kansainväliset asiat ulkopolitiikka turvallisuuspolitiikka ovat jääneet todella katveeseen tässä keskustelussa

ette kai voi tätä tarkoittaa käytännössä

toivottavasti niille löytyy jossakin kohtaa sitten jäntevämmän käsittelyn mahdollisuus mutta ei ole eduskunnalle kunniaksi se että meidän turvallisuutemme meidän kansainvälinen toimikenttämme jää arvioimatta tämänkaltaisessa läpivalaisutilaisuudessa jota hallitusohjelman arviointi tarkoittaa

onhan toki kansainvälispoliittisessa osiossa aika lailla elementtejä jotka ovat uusia tuoreita ja ennen tähän ohjelmaan kuulumattomia ja niistä nyt haluan erityisesti myönteisenä mainita rauhanvälitystoiminnan nousemisen hyvin näkyvällä tavalla keskiöön tässä hallitusohjelmassa samoin kuin esimerkiksi sitten perinteiseltä puolelta sen että venäjä asioitten hoitoa varten perustetaan erillinen ministerivaliokunta toivottavasti mahdollisimman korkealla tasolla ja sen että ulkopoliittisessa osiossa tuodaan esille se että suomen pitää laatia itselleen pohjois amerikkaa koskeva erillinen strategia sekä itseään että euroopan unionin ja transatlanttisen ulottuvuuden suhteita kehittääkseen

tässä ei sivuuteta mielestäni mitään olennaista kysymystä vaan on asiallisesti löydetty hyvä tasapaino eri elementtien välillä ja tämä on tärkeää ja tässä perustunnustus on myöskin sille että tärkein turvallisuuspoliittinen transatlanttinen foorumi näitten asioitten käsittelylle on pohjois atlantin liitto nato

tässähän on kysymys eräällä tavalla oopperan libretosta siitä miten käsikirjoitus nähdään tässä yhteydessä

kuuden puolueen hallitus sixpack rubikin kuutio kuuden kielen kitara mitä tahansa nimiä tälle erivärisiä sävyjä sisältävälle hallitukselle sitten voikaan itse kukin antaa joka tapauksessa huomattava määrä osapuolia

joku merkitys ja joku hinta molemmat vaikutukset tällä kaikella tietysti on joskin on sanottava että suomessa silloin on ollut aina poikkeuksellisen laajapohjaisia pyrkimyksiä hallituksen muodostamiseen kun ajat ovat olleet vaikeat

yleensä tällaisia leveä ja laveapohjaisia hallituksia on ollut joko silloin kun ulkopoliittinen tarve on ollut sellaiselle tai vaihtoehtoisesti silloin jos taloudellinen tilanne on edellyttänyt vaativia ratkaisuja

mielestäni nyt on sen kaltainen tilanne joka vaatii poikkeuksellisen laajapohjaista yhteistyötä ja leveitä hartioita näihin haasteisiin vastaamiseksi

tällä haavaa haasteet tulevat ei niinkään ulkopolitiikasta mutta kyllä ehdottomasti taloudellisen kehityksen luomista haasteista

on pakko sanoa että tästä hallitusohjelmasta ei löydy ideologista linjaa

mitään sellaista puhdaslinjaista otetta tässä ei ole joka tietysti hallitusohjelmalla sellaisenaan pitäisi olla vaan tämä ote on puhtaan pragmaattinen käytännönläheinen ja pyrkii tämän varsin lavean poliittisen konstellaation yhteensovittamiseen tavalla jossa olisi sitten riittävä määrä myöskin poliittista tahtoa erään tyyppinen pyrkimys konsensukseen jota aika ajoin pidetään pahana joidenkin suunnalla toisten suunnalla hyvänä

tunnen taudinkuvan itse omakohtaisesti samalta paikalta

tämä konsensushakuisuus ei koske pelkästään puoluepoliittista kenttää vaan se kattaa myöskin perinteistä konsensushakuisuutta esimerkiksi poliittisen toimijan ja työmarkkinakentänkin välillä